ajatus on kannatettava en näe siinä mitään vastustamista mutta kuten omassa puheenvuorossani totesin kyse on pitkälti resursseista ja kyse on niukkenevista eduskunnan kirjaston resursseista

tämä on siis peruste tälle ja tämä edustaja kanervalle saatettakooncios

puolustusvoimien alasajo tämän hallituksen toimesta on totta pohjoismainen yhteistyö ilman sitovia valtiosopimuksia pilvilinnojen rakentamista

mitä tulee edustaja kanervan toiveeseen saada perussuomalaiset mukaan parlamentaariseen kontaktiryhmään takaisin totean vain että olemme siihen toki valmiit kuten olemme julkisuudessakin sanoneet jos kontaktiryhmän mandaatti muuttuu eli se ei ole enää pelkkä keskustelukerho vaan aito vaikutuskanava selontekotyössä ja jos puolustusministeri wallin vaihtuu sillä perussuomalaisilla ei ole luottamusta häneen

arvoisa rouva puhemies

lisäksi koulutetaan pataljoonien esikuntia ja annetaan lääkintäkoulutusta

suomalainen koulutustapa on saanut kiitosta koulutettavilta

koulutettavat ovat olleet erityisen kiinnostuneita lääkintäkoulutuksesta miinojen ja improvisoitujen räjähteiden vastaisesta toiminnasta sekä ase ampuma ja taistelukoulutuksesta

tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä käymään puolustusvoimauudistukseen liittyvää varuskuntien lakkautuskeskustelua uudestaan vaan haluan kiinnittää huomiota erääseen yksityiskohtaan jolla on myös periaatteellista merkitystä nimittäin siihen että puolustusvoimauudistuksen yhteydessä on puhuttu ja edelleen puhutaan niin tässä hallituksen esityksessä kuin mediassa yleensä pienentyvistä ikäluokista

tällä hetkellä suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleelle joko suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai entisen neuvostoliiton alueella pysyvästi asuvalle rintamasotilaalle voidaan hakemuksesta myöntää vuosittainen rintama avustus

sekä puolustus että ulkoasiainvaliokunta kysyvät oikeutetusti eun taisteluosastojen käytettävyyden perään aivan kuten edustaja kääriäinen totesi

kaikki veteraaniryhmät ovat suomessa kuitenkin keskenään samanarvoisia oli sitten kyse kaksinkertaisesta mannerheim ristin ritarista tai varushuollossa palvelleesta naisesta

aivan siitä ei ole kyse mutta käsitykseni mukaan pitäisi paremminkin puhua pienentyvistä palveluskelpoisista ikäluokista sillä niin on jos niin halutaan

suomalaiset eivät jatkossakaan osallistu rintamataisteluihin isiliä vastaan

on myös ymmärrettävä että koko tämä taisteluosastokonsepti on luotu ammattiarmeijoita varten ei suomen kaltaiselle reserviläisjärjestelmälle

puolustusvoimauudistuksessa on nimittäin kyse myös siitä että puolustusvoimat varautuu jatkossa kouluttamaan entistä pienemmän osan miesikäluokasta

näin ollen suomen ei todellakaan kannata uhrata varojaan vuosikymmenen loppupuolella eun taisteluosastojen johtovaltioroolin ottamiseen kuten esimerkiksi pääministeri katainen on kaavaillut jos kohta ainakin ministeri haglundilla on ollut jonkin sortin duubioita asiaan

tasavertaisuuden vuoksi rintama avustus tulisikin maksaa myös kaikille sotatoimialueella maanpuolustuksellisissa tehtävissä palvelleille ulkomaalaisille työvelvollisille samoin kuin vastaavissa tehtävissä toimineille suomen kansalaisille maksetaan

neuvonantoon keskittyvä osallistumismuoto olisi jatkumo ja tukisi tähänastista osallistumistamme

opettaako tämä keski afrikan operaatio meitä eli eikö ne rahat siis johtovaltiorooliin aikanaan käytettävät rahat voida käyttää viisaamminkin esimerkiksi reserviläisten kertausharjoituksiin

käytännössä tämä tarkoittaa entisen neuvostoliiton alueella asuvia ja sieltä suomeen muuttaneita mainituissa tehtävissä toimineita miehiä ja naisia

näiden esikuntien yhteydessä toimivat liikkuvat neuvonantoryhmät voivat kerätä tietoa koulutuksen tarpeesta sekä koulutuskeskuksissa annetun koulutuksen vaikuttavuudesta ja välittää saatua tietoa koulutuskeskuksiin koulutuksen suunnittelijoiden tueksi

yleinen asevelvollisuus on kuitenkin laajalti hyväksytty puolustusratkaisumme perusfundamentti alueellisen puolustuksen ja sotilaallisen liittoutumattomuuden ohella

lisäksi on tarkoitus laajentaa lääkintäkoulutuksen antamista

pienentyvillä ikäluokilla tai pienentyvästä palveluskelpoisesta ikäluokasta puhuttaessa tarkoitetaan sitä että kaikkia nuoria miehiä ei oteta armeijaan fyysisen tai psyykkisen kunnon takia

isil tai isis tai daesh kuka nyt mitenkin haluaa tätä barbaariorganisaatiota kutsua on kansainvälinen uhka joka on vaarassa levittäytyä myös eurooppaan

tähän avustukseen oikeutettuja ulkomaalaisia miehiä ja naisia on elossa arviolta sata henkeä

avustus olisi tunnustus heidän sota aikana tekemästään arvokkaasta työstä itsenäisen suomen puolesta

summa ei tältä kannalta katsoen ole mielestäni lainkaan kohtuuton

koko ikäluokalle ei siten edes riittäisi petipaikkoja tulevaisuuden varuskunnista siksi ankarasti leikkuri iskee kasarmeihin kauhavalta kontiolahdelle

arvoisa puhemies

kokemuksia saadaan joukkojen johtamisesta sotavarusteiden toimivuudesta logistisista järjestelyistä ja niin edelleen

varusmiespalveluksen suorittaminen pitää jatkossakin taata mahdollisimman monelle nuorelle miehelle ja tietysti myös vapaaehtoiselle naiselle

siksi onkin hyvä lähetekeskustelun aiheeseen liittyen että asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että varusmiesten kotimaan lomamatkat koti tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi

pienetkin eleet merkitsevät

tämän hankkeen kotimaisuusaste on toivottavasti korkea ja siihen on hyvät edellytykset koska suomessa laivoillamme tarvitaan esimerkiksi sellaisia kykyjä kuin jäissäkulku ja miinoituskyky ja sillä perusteella jo aika pitkälle pystymme kotimaahan tätä toimintaa tuomaan ottaen vielä huomioon sen tosiasian että nämä laivat on pystyttävä sitten huoltamaan huoltovarmuuden takia suomessa

arvoisa puhemies

lopuksi vielä totean että käsitykseni mukaan ongelma on se että kun yhä harvempi käy armeijan tai yhä harvempi saa mahdollisuuden käydä armeijan suomalaisissa kodeissa ei enää synny aitoa kosketuspintaa puolustusvoimiin

kohdemaan turvallisuusjoukkoja kouluttavien ja avustavien pienehköjen koulutusosastojen lähettäminen on myös kustannustehokas keino tukea kohdemaita suurten joukkojen lähettämisen sijasta

siirrytään ammattiarmeijaan satsataan huipputeknologiaan melkeinpä luovutaan oman maan puolustamisesta ja keskitytään kansainväliseen kriisinhallintaan

sitä on todellakin tänä syksynä tarkoitus pohtia

afganistanissa resolute support operaatio on ainakin suunniteltu päättyväksi tulevaisuus ei ole aivan vielä varma

sitten meillä on joukko tällaisia pienempiä operaatioita joissa erilaisista historiallisista syistä olemme olleet mukana kuten esimerkiksi balkanilla ja joudumme tietysti pohtimaan missä näistä saamme eniten aikaan näillä rajallisilla resursseilla

edustaja haavisto kysyi sainko uusia ajatuksia kun ruotsin puolustusministeri peter hultqvist hiljattain suomessa vieraili

kysynkin nyt onko selvitys saapunut onko mielestänne puolustushallinto riittävästi valvonut puolustusvoimien varojen käyttöä ja vielä

en ehkä näitä uusia ajatuksia niinkään mutta kyllä meillä on vakaa tahto viedä näitä uusia ajatuksia niinkään mutta viedä tätä yhteistyötä monella eri tasolla eteenpäin ja saada aikaan konkreettisia tuloksia

mistä johtuu puolustusvoimien johdonmukaisen nuiva suhtautuminen liki kaikkeen vtvn esittämään kritiikkiin mukaan lukien kriisinhallinnan vaikuttavuusarviointiin liittyvä

uusi operaatio resolute support päättäväinen tuki ei ole taisteluoperaatio

ehkä voisi kiteyttää että diskuteeraukset on nyt diskuteerattu nyt tarvitaan tuloksia jotta tämän suomiruotsi yhteistyön syventäminen säilyy uskottavalla tasolla

se että afrikassa lapsi astuu maamiinaan on tietenkin onnetonta ja siksikin on hyvä että suomi osallistuu humanitääriseen miinanraivaustoimintaan kehitysmaissa

tosiaan viime viikolla tällainen hanke tiedustelulainsäädännön uudistamisesta käynnistettiin ja on selvää jo hallitusohjelman mukaisesti että perus ja ihmisoikeudet tullaan turvaamaan

arvoisa puhemies

talvi ja jatkosodissa desanttien eli tunnuksettomien tai väärissä asepuvussa suomessa liikkuneiden vihollisten kohtalo oli pääsääntöisesti yksiselitteinen

kenttäoikeus ja teloitus

siitä huolimatta kuten viime aikoina olemme saaneet nähdä venäjän armeijan sotilaat jopa kokonaiset yksiköt ovat toimineet ilman tunnuksia ukrainan valtion alueella

tässä on tällainen aivan niin kuin edustaja savola totesi mielestäni aika erikoinen perinne että eduskunta on saanut sitten joulun alla aina lisättyä varsinaiseen budjettiin tämän puuttuvan summan ja toivon tietysti henkilökohtaisesti että näin jatkossa tapahtuu ja tässäkin asiassa niin kuin sotilaseläkejärjestelmässä voi sanoa että pallo on eduskunnalla

arvoisa puhemies

kysyn ministeriltä kysymys on toki poikkihallinnollinen

arvoisa puhemies

on odotettavissa että turvallisuustilanne edelleen heikkenee ja väkivaltaiset iskut lisääntyvät kun taliban yrittää haastaa turvallisuusviranomaisia

sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen suomen ja israelin välillä sopimuspuolten puolustus ja turvallisuushankintojen kesken tai puolustus ja turvallisuusalan tutkimuksen hankintojen tai tuotannon ja hankkeiden yhteydessä

pääministeri kataisen ja puolustusministeri wallinin valitsema linja ei nauti suomen kansan enemmistön tukea

kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi

pääministeri katainen te ette voi väistää vastuutanne puolustuskykymme romuttamisessa sillä puolustusvoimauudistusta on valmisteltu vahvassa kokoomusohjauksessa

sopimus on puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan neuvoteltu suomen malli sopimuksen pohjalta ja vastaa siten pitkälti muita suomen neuvottelemia kahdenvälisiä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista koskevia sopimuksia mutta on soveltamisalaltaan suppeampi johtuen siitä että israel ei tee useita hallinnonaloja koskevia tietoturvallisuussopimuksia

ministeri wallin teille näyttää riittäneen tässä yhdistetyssä säästö ja uudistusmyräkässä se että dragsvik säilyy muulla ei sitten olekaan niin väliä

perussuomalaisten mielestä takaiskuihin on varauduttava